hemmilän aloite on siinä mielessä ihan asiallinen ja ajankohtainen että tähän pitäisi puuttua koska kun halutaan ihmisten kuitenkin ottavan yhä kauempaa työpaikan vastaan niin silloin pitää olla myös semmoiset elementit olemassa että henkilölle ei jää semmoista ylimääräistä kustannusta kun kuitenkin aina jää jotain siinä ja että se kannattaa se työpaikka ottaa vastaan ja käydä töissä

sinällään olen ymmärtänyt jotta nämä venäläiset mitä ne ovat taloja hankkineet kokevat suomen sillä tavalla turvalliseksi kun täällä ei tarvitse erikseen palkata vartijoita vaan täällähän yhteisin veroeuroin poliisiauto aina käy koukkaamassa siinä katsomassa onko siellä rikollisia eikä tuolla kiteen seudulla niitä hyvin paljon näy missään vaiheessa olevan jolloin se on sijoitustoimintaa

monille ainakin perheelliselle ihmiselle on hyvin vaikea muuttaa sitten eikä ole kohtuullistakaan jotta vaadittaisiin muuttamaan viikoksi johonkin kauas vaan minusta perhe elämän ja semmoisen huolenpidon kannalta on kohtuullista jos on mahdollista käydä töissä sieltä vähän kauempaakin ja se perheenisä tai äiti pääsisi sinne kotiin yöksi

ainakin minulla on se käytännön kokemus tällä hetkellä tuolla että kun katsoo niin kun viittäkuuttakymppiä alkaa ihminen olla niin siellä käydään potkimaan pois ja sen jälkeen ne ihmiset eivät sovi mihinkään he eivät saa uutta työsuhdetta mistään

vai onko tässä nyt tarkoitus kun tämä ulkomaalaislaki on tuolla työelämävaliokunnassa käsittelyssä jossa tänne sitten ilman saatavuusharkintaa voi tuoda ihmisiä niin onko tässä asia niin jotta omia potkitaan pois ja tuodaan sitten halpatyövoimaa joistakin muista kolmansista maista tänne ilman saatavuusharkintaa vaikka omat ihmiset ovat työttömänä vai mikä tämä idea tässä systeemissä on

tiusanen totesi ovat merkittäviä että tänä päivänä tiedän tapauksia monia joissa ihminen joutuu käyttämään omaa autoaan myös työnantajan velvoittamana ja siitä ei tänä päivänä saa mitään vähennystä

minä näen että tämä tekee sen ongelman tässä että se olisi järkevää tehdä omana siis kaupungin terveyskeskus siihen yhä edelleen kaupungin omistuksessa eikä lähdettäisi maksamaan pääomasijoittajille hirveitä korkoja siitä ylimääräisestä

sitten ed

sen takia tässä pitäisi siirtyä yhä enemmän siihen suuntaan näissä matkavähennyskysymyksissä että todelliset kustannukset voisi vähentää mikä tarkoittaa että ei välttämättä olisi jotain ylärajaa ollenkaan

kiteellä on ihan lähellä lomakylästä yksi iso maapala myyty jolle on rakennettu mökkejä ja jonkun verran näköjään asiakkaitakin on olemassa mutta nyt kun tämä taloustaantuma tuli niin on aika hiljaisen puoleista kuulemma siellä mökkikylässä

kaupungin ei tarvitse yhtään saada voittoa siitä välistä mutta nämä pääomasijoittajat kyllä ottavat kovan voiton ennen kaikkea tässä tilanteessa

anteeksi edustaja lahtela ja rapiat päälle ja se luo pohjan myös hieman arvoisa puhemies

jos on kustannusta niin vähentää sen pois

se tarkoittaa monta asiaa ja sen takia niistä puheista joita on ollut itärajallakin hiljattain vasta sortavalassa kuulemma suomalaisetkin ovat puhuneet viisumivapaudesta kyllä minä olen sitä mieltä että semmoisia puheita ei tässä vaiheessa ainakaan voi ihan toteuttaa koska kyllä minä tämän viisumiasian näen sillä tavalla jotta sillä hallitaan se systeemi jotta semmoinen porukka mikä ei ole toivottua ei tule tänne sillä tavalla ihan vapaasti

sitten tämä toinen valtio lapioi rahaa kuuntelin niin ainakin itä suomessa on varmaan hajallaan se lapio ollut koska meillä lähes kaikki itä suomen kunnat voivat tosi kehnosti

ilmeisesti epäilen jotta tällä lyhkäisellä hallituskaudella varmaan tulee kokoomuksen ja kepun välillä aika kova vääntö koska kiviniemi tuntui puolustavan pieniä kuntia jotta siellä ei tule tapahtuman mitään vaan ikään kuin se menee jumiin se homma kokonaan kuntaliitosajatus ja ilmeisesti ed

elikkä tämä järjestelmä ruokkii yksityistämistä vahvasti

tämä ruokkii kaikkien näiden toimintojen investointien sellaiseen asetelmaan saattamista että siinä aina joku saa vetää voittoa välistä onpa se palveluita onpa se tämmöinen kiinteistöasia

jos schengen alueelle lasketaan niin se on vaikea valvoa jollakin rajatulla alueella niin kuin jotkut ovat esittäneet tuolla itärajalla että olisi muutama kunta johon voisi viisumivapaasti tulla

ukkola edustaa sitä linjaa että isompia kuntia voitaisiin muodostaa

siellä on sijoittajia jotka ovat teidän kannattajianne ja niitähän pitää tietysti tukea jotta tulee sieltä vaalitukea sitten ja ne sijoittajat voivat hyvin

elikkä kun hallinto oikeuksissa on tehty eri puolilla suomea päätöksiä niin siellä saattaa olla että toinen hallinto oikeus on tehnyt veropoliittisesti ihan toisenlaisen päätöksen kuin toinen hallinto oikeus

mutta siinä valitettavasti vaan veronmaksajat joutuvat maksamaan sitten kiertoteitse tämän jutun aika raskaasti ja sidotaan pitkiksi ajoiksi sitten tämä tietty osio että se tasaiseen joudutaan käyttötalouspuolelta maksamaan vuokrina ja toisille pääoman tuotto hyvänä

sen takia tämän tyyppinen juttu että kun meillä pidetään suomalainen yhteiskunta kuitenkin sillä tavalla korkeatasoisesti hallinnassa että meillä on rakennusjärjestykset kaikki systeemit kunnossa ja valvonta olemassa niin ei tuottavuusohjelmalla karsita liian paljon sitä

sen takia tämän tyyppiset linjaukset pitäisi lainsäätäjän elikkä eduskunnan katsoa mikä näissä on oikein koska kun tulee ennakkopäätös korkeimmasta hallinto oikeudesta tiedetään että se on sitten laki siitä lähtien

jos se on lainsäätäjän näkökulmasta väärä tulkinta niin meidänhän pitää sanoa että tämän muuten pitää olla näin ja siitä tehdään sitten laki jolloin ei jää sitä venkauksenvarojen puutetta yhdestä poksahdus

sitähän sanotaan että jos siellä jotain on tehtävissä niin hallitus voisi vähän vetää tätä tuottavuusohjelmaa takaisin että ei isketä semmoisiin kipeisiin kohteisiin millä tätä valvontaa heikennetään

keskustelu on nyt päättynyt tämä voi myös neuvoteltu venkauksen varaa ja tulkintaa niin kuin tässä tapauksessa ed

arvoisa puhemies

se on ihan okei siitä varmaan ei ole kyse mutta tässä varmaan on se linjaero mitä äsken puhuin tässä tietynlaisessa asetelmassa miten järjestetään se palvelu

mutta miten ydinvoimaloiden osalta kun olkiluodosta on nyt todettu että siellä on ulkomaista porukkaa kuitenkin aika paljon ja ainakin aikaisemmin oli semmoinen tieto että osa porukasta ei maksa suomeen yhtään veroja eikä sotumaksuja

sille ihmisellehän jos se on samanlainen palvelu se ihminen saa sen palvelun onpa se tehostettua palveluasumista tai jotain terveydenhoitoa ja sairaudenhoitoa mitä milloinkin

arvoisa puhemies

mutta ed

toinen on sitten tämä ydinvastuulaki koska joku toimikuntahan teki esityksen joskus aikanaan tässä vuosia sitten että tämmöinen täyden vastuun periaate olisi olemassa

onko hallitus tuomassa nyt jotain siltä osin uutta lainsäädäntöä jolloin myös nämä toimijat joutuisivat isompaan korvausvastuuseen kuin tänä päivänä on olemassa

kyllä minä näen että pääsääntöisesti näiden asioiden pitäisi olla siis valtaosin pitää olla kunnan kaupunkien järjestämiä ja se täydentävä palvelu on sitten yksityistä

se tuntuu aika kovalta jutulta kun enstäinkin on kasvatettu jossakin pellossa nämä viljat tai sokeriruoko tai mistä se alkoholi on tehtykin ja kun se sitten joutuu vaan jostain ihmeen syystä vääriin käsiin ja yritetään tuoda maahan laittomasti niin sitten tullissa otetaan putelit pois ja kaadetaan viemäriin

tuula väätäisen aloitteessa on monta hyvää näkökulmaa ja kannatan näitä siinä mielessä että kun ajatellaan tätä pitkälle jatkuvaa ravintola aukioloa sehän tarkoittaa sitä että ei varmasti monikaan näistä ihmisistä ole sitten työkykyinen seuraavana aamuna ja se opettaa semmoiseen väärään käyttäytymiseen

silloin siinä tulee vaarantumaan yhdenvertaisuus ja myös se hoivan taso palvelun taso ja sen tyyppistä ajattelumallia en tule kannattamaan

minusta tämän tyyppiset juomat pitäisi ilman muuta ottaa heti jemmaan vaikka se kuinka on laitonta ainetta valtion haltuun ja ei kun polttoaineeksi tislaten jalostaa

tiusasen puheenvuoroon liittyen kun hän puhui näistä kaukaa tuoduista raaka aineista mitä porvooseenkin tuodaan ja palmuista

sitten toinen asia tämä nuorten mallioppiminen

kyllä ed

ukkola on siinä oikeassa jotta tämän tyyppisiä tapauksia varmasti on olemassa joissa ollaan samassa tehtävässä on sama työ mutta tietysti sen näyttäminen toteen on aika hankalaa vaikka toimittajan työssä miten arvostaa työnantaja sitten sitä ammattitaitoa tai monessa muussakin paikassa

se tuntuu aika ihmeeltä kun itsekin aika paljon käyn pesäpallo otteluissa tai tilaisuuksissa joissa paljon nuoria on että siellä jostain ihmeen syystä pitää olla tarjolla jotain tämmöistä alkoholipitoista juomaa

sirpa asko seljavaaralle vaan sen verran että siirretään tämä eduskunta tuonne pohjois karjalaan

kyllähän meidän pitäisi saada semmoinen tilanne aikaan suomessa jotta me katsomme nämä omat luonnonvaramme täällä ja niistä lähdetään tuottamaan mahdollisimman nopeassa aikataulussa tiedän että siellä on kokeita olemassa hyvin monenlaisia mutta että siihen satsattaisiin yhä enemmän jotta se saataisiin nopeammin käyttöön tämmöistä puusta tuotettua biodieseliä

elikkä me maksamme kuitenkin tänne hirveän paljon siis kerätään valtionveroa joka paikasta ympäri suomea ja täällä maksetaan korkeata palkkaa

ilmeisesti sen voi jopa myös etanoliksi tehdä jolloin se on minusta aina kestävän kehityksen näkökulma jotta se tuotetaan omasta maasta ja lyhkäisillä kuljetusmatkoilla

siinä mielessä tämä havainto on varmaan ihan oikea mutta tässä

en tiedä onko siihen rohkeutta ja halua sitten koska urheiluseurat voivat saada tuloja siitä myyntihommasta

sitten näillä kurjilla alueilla missä satutaan asumaan tuolla periferiassa ei satu näitä isopalkkaisia kyllä olemaan hyvin montaa

niin ed

tämä valtionosuusjärjestelmä on siinä mielessä hyvä ja pitäisi rustata tukea näille syrjäisille alueille niin pitkään kuin siellä ihmisiä vielä sattuu olemaan eikä se ole pelkästään susien ja karhujen valtakunta

toinen iso asia josta tiedän että ollaan tässäkin salissa montaa mieltä on minusta turvenäkökulma joka pitäisi kuitenkin uskaltaa avata ja katsoa mikä sen tase tulee olemaan sitten ympäristön näkökulmasta

kun ottaa huomioon kuitenkin mikä suomalaisten ikärakenne on että on tarve hyvästä työvoimasta niin näillä tavoin tapahtuu ainakin sillä tavoin että osa siitä luisuu

minusta ihan oikeasti tämä on kyllä pöllöimpiä lakeja sinä aikana kun tuossa työelämä ja tasa arvovaliokunnassa itse olen jäsenenä ollut että eivät ainakaan niin paljon ristiriitaisia tunteita ole muut herättäneet kuin tämä tässä

niin kuin tuossa puhuttiin peliriippuvuudesta niin tässä tulee alkoholiriippuvuus ja samalla tavalla voi joutua sivuun ja työkyvyttömäksi ennen aikojaan

onko siihen löydettävissä semmoinen ratkaisu että siitä ei ole haittaa eikä tule semmoisia päästöjä niin kuin on tällä hetkellä väitetty

tässä tavallaan hurahdetaan nyt siinä mielessä hassuihin tilanteisiin jotta meidän pitäisi tunnustaa että on miehiä ja naisia olemassa ja sitten he vaativat erinäköisiä palveluita

arvoisa puhemies

yhden näkökulman aion tuoda tässä esille joka koskee tätä mahdollisuutta joka tässä nyt on ensimmäisen kerran oikeastaan lakiin otettu elikkä tämmöinen etäosallistumismahdollisuus joka mahdollistaa sen jotta ihminen voi olla melkein missä vaan missä vaan yhteydet ja signaalit toimivat niin siellä voidaan sitten tehdä päätöksiä elikkä osallistua päätöksentekoon sillä tavalla

kaikkea ei voi mitata tarkkaan että pitää olla sukupuolineutraali asenne vaan pitäisi tunnustaa se avoimesti että meillä on miehiä ja naisia olemassa ja silloin niitä palveluita tarjotaan näille

tietysti se täytyy laskea siihen verrattuna mitä se tarkoittaa kun vaikka tuodaan jostain hirveän kaukaa näitä raaka aineita jotka tuhoavat varmasti tätä ilmakehää ja maapalloa ja vievät jopa eväitä joiltakin ihmisiltä siis ruuantuotannosta kun ne eivät saa ruokaa vaan länsimaat sitten ryöstävät heidän viljelysmaitaan näiden raaka aineiden osalta

kyllä tämä hallituksen veropoliittinen elvytys on niin kuin palestiinalaisten ohjukset jotta hyvin harva niistä sattuu kohteeseensa se on niin kuin huiskin haiskin politiikkaa

arvoisa puhemies

kelan rahoituksen osalta olen kanssa huolissani koska silloin vanhasen ykkösen aikaan muistan ja lipposen hallitusten aikaan oli se näköala olemassa että joudutaan yhä enemmän valtion varoista laittamaan kelalle rahoitusta koska etuudet hoidetaan niin kuin täällä on todettu

tässä voisi kysyä pitääkö miesten päästä naisten saunaan sitten esimerkiksi jotta onko se syrjintää kun nyt sinne ei lasketa kun on eri sukupuolille saunat

arvoisa puhemies

mutta tässä tulee se sama ongelma mistä tuossa jo aikaisemmin illalla puhuttiin toisen lain yhteydessä eli olisi aika hyvä tietää kuka soittaa

mutta nyt sitten tämä nykyinen hallitus poistaessaan työnantajalta kelamaksun osoittaa sitä suuntaa jotta tässä niin kuin tehdään aukkoa sinne rahoituspohjaan ja mitä on tiedossa ja päätöksiäkin on olemassa tarkoitus on sitten siirtää kuitenkin nämä maksut joillekin pienempituloisille ja köyhemmille maksettaviksi koska nämä tulee erinäköisinä veroina eli energiaverona ja muina kerättäviksi

siinä ei ole mitään kohdennusta tai vaadetta siitä että ne rahat kohdistuvat työllisyyteen tai parantavat jotain asiaa vaan firmat voivat käyttää varat niin kuin haluavat

elikkä kun nyt on nämä prepaid kortit niin odotan vaan milloin hallitus toisi esityksen että kun menee tuonne r kitskalle ostamaan sitä korttia niin kysytään henkilötunnus ja nimi ja osoite ja pitää näyttää vielä jokin henkilötodistuskin että on se henkilö jolloin tulee se numero tietoon kuka tämä soittaja on

tämä menee vähän pitkälle mutta kun olen ollut parantamassa tätä niin minä totean että valiokunta teki hyvää työtä mutta hallituksen esitys vaan ihmetyttää

meillähän tämä biokaasukysymys sen kaatopaikkakaasut hyvin laajassa mitassa se puoli on hyödyntämättä

tai tässä ei sanota värkkejä mutta sitten voihan se olla tietokoneen välityksellä kokouksen aikana jos se koskee tämmöisiä valtiollisiin asioihin vaikuttamisia tai tietysti nämä videoneuvottelulaitteethan ovat erittäin hyvät jolloin voidaan pitää kokousta vaikka missä eikä ole paikkaan sidottu missä vaan tämmöiset laitteet on olemassa

aikanaan tein kirjallisen kysymyksen tästä aiheesta ja vastaus oli aika tyly siinä jotta suomessa on järjestelmiä jotka turvaavat työttömän aseman ja sitten on verrattu joustoturvajärjestelmiin joita silloin oltiin kehittelemässä

minusta sille puolen nämä pienvoimalat ja laitokset pitäisi saada sillä tavalla että siinä ainakin alussa on investointituki siinä ja jos ne tuottaisivat sähköä niin jonkin tyyppinen onko se syöttötariffi jonka nyt on todettu olevan vähän hankala toteuttaa mutta jonkin tyyppinen järjestelmä millä saadaan nämä myllyt pyörimään

siinä mielessä minä pidän tätä linjaa vastuuttomana koska se ei ole sillä tavalla täsmäohjattu siihen jotta niiltä joilla on maksuvaraa pitäisi kyllä verot ja tämän tyyppiset maksut myös ottaa

mutta tämä joustoturvahan on sitä jotta se turvaa joustavasti työttömäksi kyllä ihmisen mutta ei takaa sen ihmeempää korvausta eikä työpaikkaa ja tämä ed

kuopan aloite on kytketty siihen työsuhteen pituuteen

mutta ennen kaikkea sitten liikennepolttoaineiden osalta sehän on monessa maassa jo toteutettu ja todistettu miten se homma toimii miksi me emme suomessa sitä hyödynnä

turhaa matkustamista voidaan jättää pois voi vaikka kesämökin laiturilla istua ja tehdä päätöstä kun tulee kokouksessa semmoinen kysymys jossa tarvitsee sen henkilön mielipidettä joka sattuu siinä johtokunnassa tai hallituksessa olemaan

no nyt tiedetään se jotta eihän sinne ole tulossa uusia firmoja mihin niitä rahoja uhrattaisiin tai laitettaisiin saataisiin uusia työpaikkoja

tekniikka on olemassa se tekniikka toimii jopa suomen olosuhteissa vaikka meillä on aika kylmiäkin talvia vielä ainakin nyt ennusteen mukaan tänäkin talvena muutama kuukausi olemassa mutta siitä huolimatta se järjestelmä saadaan toimimaan ja sieltä osa liikennepolttoaineesta voitaisiin korvata myös biokaasulla

meillähän on jokaisen kertomuksen osalta kun täällä käydään tullut tämä esille ja kun ihmiset ottavat yhteyttä niin jostain ihmeen syystä tämä sama pallo pyörii vaikka kelalla luvattiin jo monta vuotta sitten jotta tässä etsitään semmoinen ratkaisu jossa hoitavat lääkärit ja sitten asiantuntijalääkärit voisivat kirjoittaa samalla kielellä ja puhua samaa kieltä lausunnoissaan ja saataisiin semmoinen ratkaisu aikaan jotta valitusten määrä vähenisi

ja se ajatus joka tähän nyt on tullut korjauksena on hyvä jotta olisi tämmöinen yhteinen kassa ja pienyritykset eivät voi vedota siihen maksukyvyttömyyteen että eivät pysty hoitamaan koska tämä on oikeastaan kopio monesta näistä meidän järjestelmistämme missä pienyritykset katsotaan oleviksi erityisasemassa mutta isot pannaan maksamaan

siinä voidaan tehdä aika nopeita kään teitä